sinällään tämä ed

karhuvaaran ensimmäisenä allekirjoittama kokoomuksen ryhmäaloite on minun mielestäni pliisu verrattuna siihen mitä minä oletin ja en tiedä kun sitä vertaa sitten ekn kannanottoihin varsinkin viime aikoina niin epäilen onko tämä kokoomuksen ja elinkeinoelämän keskusliiton keskusteluyhteys jostain syystä katkennut nyt

säädökset tiukkenevat koko ajan eikä työttömillä ole läheskään aina mahdollisuutta puolustautua virkakoneistoa vastaan varsinkaan kun työvoimatoimikunnat jotka aikoinaan käyttivät sitä paikallista harkintavaltaa ja viisautta on lakkautettu jo aikoja sitten

arvoisa puhemies

itä lapissa on maakuntakaavakierros parhaillaan meneillään ja siinä yksi kiistanalaisimpia kysymyksiä on rovajärven ampuma alueen kohtalo paineet sen käytön lisäämiseen ja mahdollisiin laajennuksiin

entisessä kotikaupungissani kemijärvellä kaatui neljältä eri toimialalta kärkiyritys muun muassa kemijärven sellutehdas jonka teurastamista kyllä vanhasen hallitus katsoi sujuvasti sivusta ei sekaantunut omiin asioihinsa

suomi on monessa suhteessa mallimaa mutta jotta se säilyisi sellaisena meidän täytyy koko ajan vahtia virkakoneistoa ja myös itseämme millaisia lakeja säädämme tai jätämme säätämättä

mutta silloin jos esimerkiksi talouspolitiikassa eurooppa politiikassa näin isoissa keskeisissä periaatteellisissa kysymyksissä tehdään täyskäännös niin silloin kai se raja menee jo siinä

minua kyllä huolettavat paikallisten ihmisten oikeudet mikä heidän kohtalonsa on samaten kuin sen alueen eri käyttömuotojen yhteensovittaminen

mutta meillähän on mahdollisuus puuttua pienyrittäjien asemaan ja siihen että mahdollisimman moni lähtisi yrittäjäksi sellaisella keinolla ja ajankohtaisella keinolla joka on valiokuntakäsittelyssäkin elikkä yrittäjän perheenjäsenten työttömyysturvaoikeutta selkiyttämällä ja parantamalla

kyllä minä siinä kunnioitan perussuomalaisia että kun heille eurooppa politiikka koska se oli vaalien keskeinen teema oli niin iso asia niin sen vuoksi ei voitu lähteä myymään ihan kaikkea

muistan jo edelliseltä kaavoituskierrokselta kun seurasin sitä lapin liiton hallituksen jäsenenä niin jo silloin kun yritin penätä että mitä varten puolustusvoimat pitää itsellään niin suuret varaumat sanottiin että suurempia aseita varten ja kun minä kysyin että mitä ne sitten mahtavat olla niin se keskustelu loppui siihen paikkaan

arvoisa puhemies

viking rosellaa koskevassa päätöksessä taisi olla että ensimmäistä kertaa sillä tasolla euroopan yhteisön tuomioistuin korosti nimenomaan työtaisteluoikeutta

saamelaiskäräjälaissa on paljon epäkohtia jotka voivat johtaa eri väestöryhmien epäoikeudenmukaiseen kohteluun ja oikeuksien kaventamiseen ja voivat viedä joiltain väestöryhmiltä jopa oikeuden perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen

tuo hallituksen työvoimapalvelulain ja työttömyysturvalain muutosesitys ei tuo mitään oleellista muutosta yrittäjän perheenjäsenen oikeusturvaan

samaan suuntaan on menty euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksessä kun turkin valtion virkamiehet kävivät työtaistelua ja pääministeri laittoi paimenkirjeen että näin ei saa menetellä ja ihmisoikeustuomioistuimen mukaan pääministeri menetteli väärin eivätkä suinkaan nämä työtaisteluun osallistuneet virkamiehet

mutta tuossa aloituspuheenvuorossa te puhuitte vähän valtiovarainministerinä osin lääkärinä osin pankkiirina mutta yhden lauseen te olette muotoillut ilmeisen huolellisesti

kemijärvellähän syntyi tilanne että siellä oikeastaan koko järvialueen läheiset vaarat ja tunturit yritettiin kaavoittaa tuulivoimalle ja se mikä herätti siellä pahaa verta oli että kun tämä tuulivoima kuitenkin on ylikompensoitu niin se on saanut liikkeelle kaikenkarvaiset sijoittajat myöskin semmoiset sijoittajat joiden taustat eivät kestä ja kyseessä kuitenkin on tietyssä tilanteessa täysin pomminvarma sijoitustoiminta

kun katsoo salia niin täällä on yksi vihreitten kaksi keskustan edustajaa osallistumassa tämän asian keskusteluun ja kokoomuslaisia ei näy kuin yksi ja sekin on lehterillä mutta seuraa kuitenkin keskustelua ja se on hyvä se

paitsi että yrittäjä itse joutuu miettimään mikä hänen tulevaisuutensa on ja menestyykö yritys onhan se nyt aika kauhea tilanne että samaa joutuvat miettimään myöskin perheenjäsenet jotka tosiasiallisesti eivät osallistu siihen käytännön yritystoimintaan millään lailla

arvoisa puhemies

tässä aloitteessa kirjoitetaan että työmarkkinarauha ja sen ennustettavuus ovat tärkeä osa yrittäjyyden houkuttelevuutta yritysten sijoittumismaavalintaa ja toimintamahdollisuuksia sekä yrittäjän tahtoa työllistää

siis esillä olleet vaihtoehdot

minä olin tuossa viikonloppuna semmoisessa tilaisuudessa puhumassa jossa ei kovin paljon tarvinnut miettiä sitä mitä siinä tilaisuudessa sanoo

tärkeä asia on myös niin sanottu sukupuolineutraali avioliittolaki

tuossa selvityksessä raportissa on mainittu kyllä muutamia rajaesteitä jotka on onnistuttu poistamaan mutta sitten on vielä tämmöisiä iäisyyskysymyksiä ja sitten ongelmia joita syntyy koko ajan lisää

nimittäin nämä yhteisvastuut johtavat yhteiseen talouskuriin ja yhteinen talouskoordinaatio johtaa siihen että meille tulee yhteinen eläke sosiaali työmarkkina ja veropolitiikka

vaikka sitä sanahirviötä vieroksunkin niin itse asia on minulle päivänselvä

en jaksa ymmärtää kuinka monenkirjavin perustein tasa arvon toteutuminen yritetään estää

kun maailma muuten on taloutensa suhteen hyvin epävakaa ja varmoja sijoituskohteita on lopultakin vähän niin tämä on saanut liikkeelle semmoisia toimijoita jotka näkevät enemmänkin sen rahastamisen mahdollisuuden kuin että heillä olisi aito pyrkimys edistää tuulivoimaa

senhän näki esimerkiksi wärtsilän turun tehtaitten dieselmoottoritehtaan lopettamisessa tuotannon siirtämisessä italiaan ja se tehtiin juuri siitä syystä että suomessa verrattuna italiaan on poikkeuksellisen edullista päästä työvoimasta eroon

silloin minä ymmärrän että ongelma voi olla hankala ratkaista jos se on ongelma kahdessa maassa mutta tämä tapaus jonka kuvasin ensimmäisessä puheenvuorossani on puhtaasti suomalainen tulkinta

se kyllä tarkoittaa kiistatta liittovaltiota

suomen verottajalla on täysi valta päättää siitä kuinka paljon he lukevat hyväksi toiseen maahan maksettuja veroja tai veroluonteisia maksuja ja nyt tätä korjausliikettä ei ole tehty

totta kai semmoisissa kohteissa joissa ei ole maisema tai muuta haittaa turhat hallinnolliset lainsäädännölliset esteet ja kaavoitukselliset esteet pitää kyetä raivaamaan pois ja sillä lailla edistää tuulivoimaa

italialaiset eivät edes hallinneet sitä tuotantoa vaan ne suomalaiset työntekijät joilta loppui oma työ laitettiin opettamaan italialaiset tekemään sitä työtä ja sen teki juuri tämä ero irtisanomissuojassa maiden välillä

jos nykyinen käytäntö jatkuu niin se kyllä opettaa ihmisiä siihen ajatteluun että on parempi muuttaa maasta pois jos siinä ei saa oikeutta kuin käydä naapurimaassa töissä ja maksaa sitten huomattavan paljon enemmän veroja

vaikka ympäristökysymykset ja vaihtoehtoinen hajautettu energiantuotantomalli ovat minullekin läheisiä niin tuulivoiman suhteen olen kyllä tullut kaiken kaikkiaan kriittisemmäksi kuin aiemmin

vastoin yleisiä ennakkokäsityksiä suomi oecd maiden vertailussa kuuluu siihen heikoimpaan kolmannekseen irtisanomissuojan osalta

arvoisa puhemies

sen jälkeen kun hallintovaliokunta muutti tätä lääkärin tehtävää ja asemaa suhteessa lupaviranomaisen toimintaan on tullut hyvin paljon palautetta lääkäreiltä ja ihan aiheesta

kuitenkin täällä valtiovarainministeriön vastauksessa sanotaan että verovelvollisella on oikeus vähentää puhtaasta ansiotulostaan lakisääteinen työntekijän eläkemaksu työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu sekä omasta ja puolisonsa pakollisista eläkevakuutuksista suorittamansa maksu

arvoisa puhemies

tiedän edustaja lehden kyllä varmasti talousmieheksi ja tilastomieheksi ja yrittäjäksi ja näistä asioista hänellä on varmasti kohtuupaljon näyttöä

en ole nähnyt sellaista hallinnonuudistusta jossa aidosti lähdettäisiin liikkeelle alhaalta ylös ja kuultaisiin niitä ihmisiä jotka palveluita tarvitsevat tai niitä työntekijöitä jotka kohtaavat asiakkaan kasvoista kasvoihin

inarin kunnasta sain eräältä lääkäriltä tai oikeastaan kaikki lapin kansanedustajat saivat hyvin hyvin perustellun kirjeen ja siitä muutama lainaus jotka valaisevat tilannetta erityisen hyvin

jos verovelvollisella ei ole tarkempaa selvitystä voidaan ulkomailla maksetut maksut vähentää siihen määrään asti kuin mitä henkilö olisi suomessa ollut velvollinen maksamaan

jos puhutaan lakialoitteesta laittomista lakoista työtaistelusta ja niiden seuraamuksista niin minkä takia laillisen työtaistelun aikana näitä asioita nostetaan esille ja halutaan rajoittaa työtaisteluoikeutta tai sitten lisätä juridisesti tai taloudellisesti näitä seuraamuksia kun kyse on täysin eri asiasta

mutta kyllä näistä kuntien eroista on käytössä sille joka haluaa perehtyä aika paljon tilastoaineistoa työkaluksi arvioida oman kunnan asemaa suhteessa muihin saman tyyppisiin kuntiin

näin ollen verotuskäytännössä on hyväksytty norjassa maksetusta maksusta vähennys suomen maksujen suuruisena eli ei sitä euromäärää mikä on norjaan maksettu vaan se mikä olisi suomeen maksettu ja silloin minusta ihan maalaisjärjellä tässä on kyseessä kaksoisverotus

aluehallintouudistusta tulee arvioida myös sitä taustaa vasten mitä muita keskeisiä prosesseja oli ja on liikkeellä samaan aikaan

itse kun omassa kotikaupungissani toimin tarkastuslautakunnan puheenjohtajana uskallan sanoa että sen aikaa minkä olen ollut nykyisessä kotikunnassani kunnallispolitiikassa mukana minä olen varmasti yksi valtuutettu joka on muistuttanut velkaantumisen vaaroista kaikkein eniten

mutta sitten tähän isompaan kysymykseen siihen mikä on keskusteluttanut paljon ja kun on ollut puhetta pohjoismaisen puolustusyhteistyön tiivistämisestä niin käsitteillähän voidaan selventää asioita tai niillä voidaan sekoittaa selvät asiat ihan vain miten niitä käytetään

mitä tulee ainakin ekn puolelta niihin kannanottoihin mitä on tullut silloin kun tämä työtaistelu käynnistyi niin kyllä minun arvioni mukaan siinä on raaasti kyse siitä että ei halutakaan päästä sopuun ja että ek ohjaa sitten satamaoperaattoreita siinä minkälaisen kannan he saavat ottaa

jos jää työttömäksi ja masentuu pitääkö ruokataloutta ja terveyttä tukeva metsästysharrastuskin vielä lopettaa

esimerkiksi yhteispalvelupisteitten rahoituksessa kunnat ovat puun ja kuoren välissä

pidän terveyttä perusoikeutena

me ainakin tähän asti vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta olemme halunneet maksaa siitä että meillä on toisen asteen ammatillista koulutusta paikkakunnalla ja meillä on kohtuullisen tasokas sairaala lapponia siellä

suomessa eri sosiaaliluokkien väliset terveyserot ovat jo nyt valtavat

suureen ääneen on mainostettu valtion toimintojen hajasijoitusohjelmaa vaikka valtion tuottavuusohjelman nimellä kulkeva leikkausautomaatti on vienyt niitä moninkertaisen määrän

arvoisa puhemies

se on meiltä se arvovalinta että me olemme olleet valmiit maksamaan niistä palveluista vähän enemmän kuin maksetaan jossain muualla ja tinkimään jostain muusta sitten

hän viittaa esko antolaan että antola näkee stoltenbergin esityksen naton strategiana saada ruotsin ja suomen potentiaali naton käyttöön vetoamalla pohjoismaiseen yhteisyyteen ja yhteisvastuuseen

tämä selonteko on kiistatta niin kuin meidän ryhmäpuheenvuorossamme sanottiin kansan enemmistön tahdon vastaista nato matelua ja tämä nato intoilu näyttää vaan pahenevan ja laajenevan

mutta kun tällä kehityssuunnalla valtio ja kuntasuhdetta ei ole vieläkään vakautettu niin että kuntien päättäjät pystyisivät arvioimaan edes oman kunnan tilanteen kahden vuoden päähän niin siinä tilanteessa tämä tilanne alkaa muodostua jo kestämättömäksi ja voi olla että näistäkin palveluista joudutaan jatkossa tinkimään

kuvaavaa on että tutkimuksen mukaankin kokoomuslaiset suhtautuvat kaikkein myönteisimmin gazan verilöylyyn kun aseet pauhasivat joulurauhaa ja israelissa oikeiston vaalivoitto vaati yli tuhat siviiliuhria naisia ja lapsia

haitta tästä koituu potilaalle joka ei voi luottaa ikiaikaisen salassapitovelvollisuuden toteutumiseen

ihan samanlaisia kantoja on esittänyt rovaniemeläinen psykiatrian erikoislääkäri antti liikkanen joka on ammatissaan toiminut kymmeniä vuosia ja tietää mistä puhuu

muun muassa erkki tuomioja aiemmin ennen ministeriaikaansa ja myöskin silloinen puolustusministeri häkämies ovat tästä todenneet tuomioja niin että islannin ilmatilavalvontaan osallistuminen on epärealistista ja tarpeetonta ja sen lisäksi se on ja pysyy sotilasliitto naton tehtävänä ja tällä kannalla oli myös aiemmin puolustusministerinä toiminut häkämies

tämä kannattaa aina muistaa

jos minä kotikylässäni kulkisin paikallisen osuuspankin ohi ja pankinjohtaja seisoisi portailla ja huutelisi ihmisille että sijoittakaa rahanne tähän pankkiin minulla on syytesuoja niin en varmaan veisi senttiäkään sinne

ainakin minun ymmärrykseni mukaan tässä aloitteessa oletetaan että vahingonkorvausta voitaisiin tuomita vain siinä tapauksessa ettei työtuomioistuimen tuomiota noudateta ja jos noudatettaisiin vahingonkor vausta ei voitaisi tuomita

hän kysyy

arvoisa puhemies

tilintarkastusmenettely tässä onneksi on vähän täsmentynyt ja se on jollakin lailla tolkullisella tavalla muotoiltu mutta tämä hätätilamenettelyehtojen määrääminen

no nyt tässä tulee kysymys siitä mikä tässä on sitten muuttunut kun ainakin nykyisellä ministeri tuomiojalla on eri kanta kuin kansanedustaja tuomiojalla

jos sitä pankkimaailmaa katsoo vaikka maaseudulta osuuspankkilaisen asiakkaan silmin tai vaikka pienyrittäjänä niin onhan se tosi että ennemmin tai myöhemmin pankki maksattaa kulunsa aina asiakkaalla jos ei sitten tule viimeaikaisen mallin mukaan valtio väliin ja hoida kaikkia riskejä pankkien puolesta

miten poliisin resurssit riittävät näiden ilmoitusten käsittelyyn ja miten valvontaviranomaiset pystyvät käsittelemään huonosta kohtelusta ja väärästä ilmiannosta aiheutuvat valitukset

soini on valmis viemään suomen turvatakuitten vuoksi naton jäseneksi ja hän korostaa että hänen nato kantansa on henkilökohtainen puolueella on eri kanta

käytännössä kolme henkilöä pystyy määrään ne ehdot ja on aivan varma asia että jos saksasta laitetaan vahva viesti kun suomen linja nyt on ollut jos linjasta voi puhua ainoastaan se että se on peesannut saksaa kun saksa ilmoittaa että nyt on hätä niin se varmasti on kaikilla muillakin ja sen mukaan mennään sitten

tämä on siinä mielessä outo aloite outo kohta ja juridisesti kummallisesti kirjoitettu kun nykylain mukaan yleinen tuomioistuin voi missä tahansa lakkojutussa tuomita vahingonkorvausta

en jaksa uskoa että jos nämä wikileaks vuodot olisivat hölynpölyä tätä demokratian esitaistelijaa vainottaisiin niin ankarasti kuin vainotaan

se realisoituu ennemmin tai myöhemmin mutta oleellista minusta tässä veromallissa on jota minä siis kannatan tunnistaako tämä malli pankkien taseisiin sisäänrakennetut riskit

enkä ymmärrä kyllä sitä mitä vasemmistolaista on semmoisessa politiikassa että ajan oloon myös suomen pienituloiset ihmiset laitetaan kohdentamaan tukea joka vuotaa ranskalaisille ja saksalaisille pankeille ja sen tuen ehtona on että kreikan köyhiä kuritetaan

mutta jos tämän aloitteen lukee kirjaimellisesti niin aloitehan olisi kavennus nykylakiin verrattuna ja siinä suhteessa jos on ollut tarkoitus että kokoomus koventaa tätä profiilia näissä kysymyksissä työväenpuolueena te olette kyllä menossa ihan eri suuntaan

siellä on vuotanut hyvin kiusallista tietoa ja tietovuotosivusto wikileaksilta löytyi hyvin paljastavia raportteja amerikkalaisia diplomaattiraportteja ja niissä todetaan muun muassa että norjan ulkoministeriön mukaan heidän innostuksensa pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön liittyy pitkälti siihen että näin autetaan ruotsia ja suomea lähemmäs natoa

jos se tunnistaa ja hinnoittelee ne oikein veron muodossa niin kyllä se ennemmin tai myöhemmin koituu kaikkien pankkiasiakkaitten hyväksi niin että se tervehdyttää pankkimaailmaa ja silloin siitä hyötyy myöskin se keskisuomalainen osuuspankin asiakas pienyrittäjä joka ehkä suoraan joutuu maksamaan rahan hinnassa vähän enemmän mutta sitten ajan oloon kun tämä tervehdyttävä vaikutus toteutuu silloin myös hän saa omiaan takaisin

kun tällainen velvoite lääkäreille nyt annetaan ihan normaalikäynnille mitä se nyt olisi normaalimittainen vastaanottokäynti puhutaanko minuuteista vai puolesta tunnista niin lääkärin pitäisi pystyä löytämään nämä riskitapaukset kaiken muun työpaineen ohella

kun aikoinaan maakuntien virkamiehet puolustivat rohkeasti omaa aluettaan helsingin suuntaan nyt tulosohjausmekanismeilla ja resurssiohjauksella pidetään virkamiehet hiljaisina ja kiltteinä ja heistä on tullut sopeutujia helsingin tahdon toteuttajia sen sijaan että heidän pitäisi olla aktiivisia vaikuttajia organisaatiossa johdon suuntaan hierarkiassa ylöspäin ja maakunnasta helsinkiin

ja edelleen

kaikki mikä parantaa pohjoismaiden puolustuskykyä on tervetullutta

myös siitä on hyötyä jos pohjoismainen puolustusyhteistyö tuo ruotsia ja suomea lähemmäs natoa pehmentämällä julkista nato jäsenyyden vastaista oppositiota ja edelleen integroi ruotsin ja suomen asevoimia nato standardeihin ja käytäntöihin

tämä on se ydin minkä takia suomi halutaan mukaan islantiin ilmavalvontaharjoitukseen ja minusta näitä perusteita ei pidä silloin väheksyä eikä näitä kiistattomia dokumentteja aiempia kantoja ja myöskään julki tulleita diplomaattiraportteja silloin kun mietitään mikä on suomen asema tiivistyvässä pohjoismaisessa yhteistyössä puolustuspolitiikan saralla ja tapahtuuko se pohjoismainen yhteistyö omaehtoisesti vai jonkun suuremman ulkopuolisen voiman ohjaamana kun on ihan selvää että voi olla niin että kun vedetään useampi pohjoismaa mukaan tähän suohon joista osa on nato jäseniä osa ei niin se lopputulos onnistuu silloin paremmin

arvoisa puhemies

muistutan siitä kun kerran tämä hallituksen esitys lähti liikkeelle näistä ikävistä kouluampumistapauksista että joka ikinen syksy täällä tässä talossa on tapeltu sellaisesta asiasta kuin nuorten psykiatrisen kuntoutuksen määrärahoista

lukuisissa kunnissa ei ole enää työvoimatoimistoa asiakkaita juoksutetaan palveluitten perässä eikä paikallisella kunnalla ole enää vastinparia kenen kanssa se kehittäisi elinkeinoja ja suitsisi työttömyyttä

jos näihin asioihin halutaan todella puuttua niin eikö pitäisi puuttua syihin ensimmäiseksi ennen kuin lähdetään purkamaan sieltä seurausilmiöistä niitä ongelmia joihin aselaki vaikka sitä kiristettäisiin vieläkin enemmän ei kerta kaikkiaan pysty pureutumaan

mutta me olemme vasemmalla laidalla yrittäneet aiemminkin eurokriisin yhteydessä avata keskustelua siitä miten tähän tilanteeseen on tultu

minäkin kiitän tästä ylen rahoitusratkaisusta viestintäministeri kiurua työryhmää ja hallitusta siitä että se on tällaisen esityksen tehnyt mikä on huomattavasti parempi ratkaisu kuin viime kaudella esiin tuotu mediamaksu jota minä ainakin vastustin hyvinkin kiivaasti